elikkä jos lapsella on traumaattinen tausta vanhempien poismenon johdosta niin on suotavaa että hänelle suodaan samanlainen kasvuympäristö kuin aiemmin oli

arvoisa puhemies

kysymys ei ole epätasa arvosta tai suvaitsemattomuudesta siitä että me jotkut heterot haluamme pitää kiinni siitä että lapsia eivät saa homot eivätkä lesbot adoptoida suomessa jatkossakaan

arvoisa puhemies

ottaen huomioon miten kreikka pimitti talousongelmiaan meidänkö pitäisi luovuttaa päätösvaltaa heidän ja muiden euroopan maiden käsiin

eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkonakaan viides yhdeksättä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista eduskunnan säästämään

kuitenkin eilinen uutinen kreikasta pudottaa pohjan ajatukselta jonka mukaan edustamme samaa arvopohjaa ja halua kuin muut euroopan maat

samaan aikaan puolet kreikkalaisista etsii keinoja ohi kassakuittien ja kirjanpidon säilöä turistieuroja sukanvarteen ja kurkkupurkkeihinsa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kyllähän se kirpaisi talouden rattaita maailmanlaajuisesti

piti tulla ihan tänne eteen pitämään puhe jotta voin rautalangasta vääntää mitä tarkoitin edustaja heikkinen niillä mitä sanoin ja myös kommentoida mitä olette itse puhunut

käytännössähän se raha kerätään pankkien asiakkailta

eri asia on jos pankit rakentavat sellaisen järjestelmän että ne itse maksavat ja pääomittavat nämä puskurirahansa mutta tällä systeemillä jos laitetaan veronmaksajat maksamaan käytännössä kaikki pankkien töppäilyt se tie ei ole oikea tie

nyt tämän kokoomuksen linjan tukijat hyväksyvät sen että kriisiä hoidetaan puuttumatta varsinaiseen taudin syyhyn ja että mahdollistetaan seuraavien kriisien puhkeaminen

ensinnäkin mitä tulee tähän tupakkateollisuuteen niin eihän tupakkateollisuus halua että ihmiset siirtyvät tupakasta sähkötupakkaan

me emme hyväksy sitä että valtio kiirehtii hätään joka kerta pelottelemalla veronmaksajia että jos nyt ei tule rahaa niin homma kaatuu meidän syliimme ja työllisyys katoaa ja lama alkaa

portugalin keskuspankin into pitää kultavarannoistaan kiinni ja kreikan haluttomuus realisoida omaisuuttaan madaltavat tätä luottamusta

tämä keskustelu on ollut pelkkää populismia toiselta puolelta tähän saakka ja perussuomalaiset eivät ole siihen syyllistyneet nytten

ainoastaan he voivat säilyttää sen markkina aseman ylivoimaosuutensa mikäli he tekevät siitä nikotiininesteestä lääkkeen kuten he ovat tehneet nikotiinipurukumin osalta

siinä mielessä totta kai tupakkateollisuuden intressi on esittää kaikki kauhukuvat siitä että jos te rupeatte polttamaan sähkösavuketta niin voi voi teitä kyllä kuolema ja hukka teidät perii

kannatankin edustaja soinin perusteltua ehdotusta siitä ettei suomen tule osallistua portugali tuen rahoitukseen ja pyydän tämän merkitsemään myös pöytäkirjaan

toisekseen mitä edustaja heikkinen mainitsitte niin eihän samoin ehdoin käsitellä tupakkavälineitä nytten kuin sähkötupakkaa tässä lainsäädännössä

esimerkiksi tällä hetkellä tupakointivälineitä kuten piippuja vesipiippuja käärinlaitteita millä kääritään tupakkaa saa myydä avoimesti

tässä hallituksen esityksessä kuitenkin tupakkalaitteet halutaan kaikki myös ne vaporisaattorit ja akuista saakka piilottaa lukollisiin kaappeihin kaupoissa

en usko että kaupat innostuvat siitä ja ottavat valikoimiinsa kymmeniä tai jopa satoja erilaisia tuotteita jotta ihmiset voivat niitä hankkia vaikka se olisi laillista jos niiden pitää lukkojen takana olla piilossa

minä ymmärrän että homojen ja lesbojen oikeuksia pitää jollakin tavalla ajaa ja edistää mutta tämä on pysähtynyt puhelimeen jaoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään lakivaliokuntaan pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenestoinen kolmannetta kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen ja syttyy samoin päiväystyksenä osia kahdestatoista neljääntoista hyväksyttykään eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kahdeskymmenestoinen kolmannetta kaksituhattakaksitoista kello väärä keino

mielestäni näissä pitäisi olla yhtäläinen kohtelu varsinkin kun me tiedämme että me haluaisimme tämän esityksen kautta estää tämän etämyynnin ja oston ei pelkästään suomen sisällä vaan koko euroopan ja maan laajuisesti verkkokauppa kiellettäisiin

totta kai se on juotuna myrkyllistä ja me haluamme varmasti suojella lapsia että he eivät juo sellaista makunestettä joka maistuu vaikka mansikalle tai mentolille että he eivät siitä vaikka kuole tai sairastu vakavasti

mutta emmehän me myöskään anna lapsen käsiin kotona pesuaineita tai muita myrkyllisiä aineita saati kaupassa vaan ne on laitettu semmoiseen paikkaan että lapset eivät niihin pääse käsiksi

siinä mielessä en pidä johdonmukaisena sitä että jos makunestettä lisätään siihen nikotiiniaineeseen niin se tekee siitä huomattavasti vaarallisempaa ja houkuttelevampaa nuorison käyttöön esimerkiksi kuin mitä se olisi ilman tätä

meidän täytyy muistaa se että jos tämä makuneste puuttuu tästä nikotiininesteestä niin nämä käyttäjät rupeavat sitä itse maustamaan ja tällöin me emme todellakaan tiedä millä ihmeen konsteilla ja mauilla ja aineilla ne maustavat niitä koska niitä kokkeja on jo suomessa satamäärin jotka myyvät tuolla verkoissaan ja facebookissa niitä aineita toisillensa

siinä mielessä valvira pystyisi paljon helpommin valvomaan sitä jos se valvoisi ja määrittelisi millaisia aineita millaisia luomutuotteita ja muita makunesteitä täällä milläkin yhdisteellä saisi myytyä ja se olisi mielestäni maalaisjärjen mukaisesti terveysvaikutuksiltaan huomattavasti parempi asia

en ymmärrä tätä logiikkaa koska me olemme esimerkiksi hyväksyneet että nikotiinipurukumi on vieroitusoireeseen oikeanlainen tuote nikotiini purukumiin laitettuna ja se luokitellaan lääkkeeksi

sitten jos mennään vielä hakemaan muita verrokkeja vaikka tuolta lääkkeitten puolelta niin kun me tiedämme että tupakointi aiheuttaa samanlaista riippuvuutta kuin opiaatit kuten heroiini niin heroiinin käyttäjiä esimerkiksi vieroitetaan erilaisilla lääkkeiksi luokitelluilla aineilla jotka sisältävät hyvin paljon samoja aineita kuten subutex ja suboxone

irtisanomiset johtuvat usein yritysten välisestä tiukasta kilpailutilanteesta

arvoisa puhemies

toki ymmärrän tämän yskän mitä edustaja zyskowicz sanoi että helpoin säästö on että pidättäydytään pysyvistä kuluista lakeja säätämällä mutta kuitenkin tämä hallitushan on säätänyt juuri tämänkaltaisia lakeja

tiedän aikaisemmasta työstäni kun tämä subutex tuli ensin markkinoille että sitä hyvin paljon käyttivät muut henkilöt kuin ne narkomaanit ne joilla oli se heroiiniriippuvuus

ollaan säädetty yle maksut ja indeksit niille ja sitten evmään laitetaan rahaa niin että hulmuhei ja sitten me puhumme täällä pikkusummista opiskelijoitten opintojen suorittamisen välttämättömyydeksi

meidän täytyy muistaa nyt että hallitus myös leikkaa koulujen määrää ja pakottaa opiskelijat lähtemään pois kotoa yhä pidemmälle opiskelemaan

näin suomi saadaan nousuun

arvoisa ministeri mitä hallitus aikoo tehdä sille että työpaikat säilyvät suomessa sekä sille että verojen maksua ei kierretä esimerkiksi valtion omistamien yhtiöiden ostamissa palveluissa kuten työterveyspalveluissa

eihän siitä

mutta siitä huolimatta me emme ole poistaneet subutexia suboxonea lääkeluokituksesta koska me näemme että sillä on suurempi terveydellinen hyöty yhteiskunnalle kun ne narkomaanit siirtyvät siitä rikollisesta ja haitallisesta päihteiden käytöstä tämmöiseen lääkitykselliseen ja valvottuun toimintaan

minä ainakin itse olen tässä asiassa niin sanotusti liberaali koska jos henkilö jolla on tämä tupakkariippuvuus joka tuhoaa keuhkot ei pysty olemaan polttamatta edes sairaana ja pääsee eroon tupakasta sillä että hän polttaa jotain vesipiippua jossa ei välttämättä ole edes nikotiinia niin kuinka minä voin mennä sanomaan ilman tutkimustuloksia että varo etteivät sinun popcorn keuhkot kohta hajoa

viimeisenä huomiona haluan vielä kumota sen illuusion joka tulee suoraan tupakkateollisuuden omasta painomusteesta että nämä laitteet ovat räjähtäneet ja niitähän on tosiaan tapahtunut muutama kappale vissiin koko maailmassa

meillä on kymmeniä miljoonia sähkötupakan käyttäjiä ja totta kai kun se ei ole valvottua kaikkialla maailmassa niitä laitteita voi räjähtää kun niitä valmistetaan ties millaisissa nyrkkipajoissa jos se ei ole valvottua

mutta suurin ongelma tämän olen kysynyt näiltä sähkötupakan polttajilta miksi esimerkiksi sähkötupakkalaite on syttynyt palamaan että on tullut näitä ylikuumentumisia on se että sitä on käytetty väärin

ei ole käytetty oikein sitä nesteen annostelua noissa vanhantyyppisissä vaporisaattoreissa vaan se on voinut jopa syttyä palamaan jos se on tehty väärin mutta nykyään se ongelma kuulemma on poistunut

haluan myös lopuksi sanoa sen että itse en ole tupakoitsija mutta olen tupakoinut nuoruudessani nuorena miehenä ollessani ja tiedän että tupakasta eroon pääseminen on äärimmäisen vaikeaa ja suuri urakka

ei sen tähden ole mikään ihme että ihminen joka on kärsinyt vuosia tai vuosikymmeniä tupakan aiheuttamista haitoista lapset omaiset ja lompakko mukaan lukien haluaa päästä eroon siitä tavalla jos toisella

tehdään tiukkaa lainsäädäntöä ei siinä mitään mutta tehdään se oikean tiedon valossa eikä vaikeuteta ihmisten mahdollisuutta päästä eroon nykyisistä savukkeista sähkötupakan avulla jos he sitä haluavat

toki ymmärrän sen että puolustusvoimien tarkoitus ensisijaisesti on pitää hyvä maanpuolustuskyky mutta tällaisen hektisen yhteiskunnallisen tilanteen aikana kun monet nuoret syrjäytyvät mikä edustaja vikmaninkin puheessa tuli esille eikö puolustusvoimat voisi myös ottaa vastuuta tästä nuorten syrjäytymisprosessista

ympäristöministeriö on asettanut erilaisia tavoitteita ensi vuodelle ja tarkoituksena on jotain vaikuttavuutta saada lisää yhteiskunnan ympäristökysymyksille ja monelle muulle asialle

ympäristöministeriön tavoite on saada helsingin seudun asuntorakentamiseen lisäystä ja saada seudulle asuntotarjontaa parantaen kohtuuhintaista asuntotuotantoa

arvoisa rouva puhemies

tämä on erittäin tärkeä tavoite ja haasteellinen tavoite kuten täällä on tänään useassa puheenvuorossa tullut esille se että meillä on tässä tavoitteessa vielä paljon kuromisen varaa

vielä edustaja heikkiselle haluan todeta sen että totta on me emme tiedä kaikkea mitä sähkötupakan nesteessä on emme varsinkaan jos emme sitä rupea valvotusti valmistamaan ja sitä asiaa johtamaan oikeaan suuntaan

vantaa onkin lisännyt vuokra asuntojen rakentamista ja käytännössä suurimmilta osin on vastuu kannettu kaupungin omistaman vav yhtiön kautta

toisekseen sen me tiedämme aivan varmasti että tupakka aiheuttaa niin vakavia sairauksia ja yhteiskunnan kustannuksia että sitä eivät monet edes uskoisi

ihmettelenkin kovasti sitä että espoo ja helsinki erilaisissa toimissa kuitenkin hiihtävät tässä asiassa perässä ja kun heillä haaste on vielä suurempi kuin vantaalla niin luulisin ennen kaikkea helsingissä löytyvän tähän ratkaisuja

meillä on selvä syy yhteys tupakan aiheuttamiin sairauksiin ja tässä meidän täytyy olla realistisia että meidän jos haluamme saada ne haitat vähemmäksi täytyy antaa ihmisille mahdollisuuksia vaikka tuttia imeä jos he haluavat

olisin itse toivonut löytäväni budjettikirjasta ja näistä mietinnöistä edes jonkinnäköistä kädenojennusta uudisrakennusten rakentajille kädenojennusta ennen kaikkea siinä että esimerkiksi uusiutuvan energian maalämmön tai aurinkosähkön rakentamisessa saisi jonkinlaisen verohyödyn

minä en ole sellainen asiantuntija joka voisi sanoa että sähkötupakka voi olla haitallisempaa varsinkaan kuin tupakka

meillä on ilmaista energiaa maan alla tai vesistöissä tai auringossa vaikka kuinka paljon mutta käytännössä niitten investointikustannukset estävät voimallisesti niitten käyttöön ottamisen

toinen keinotekoinen este on pääkaupunkiseudulla jossain ollut se että mikäli alueella sijaitsee kaukolämpöverkosto ei sinne voida rakentaa esimerkiksi maalämpöä tuottavaa taloa

tällaisten puukerrostalojen rakentaminen olisi hiilijalanjäljen kannalta kaikkein parasta koska siinä hiilijalanjälki on noin puolet pienempi ostoenergian kulutuksen suhteen

arvoisa puhemies

haluaisin kommentoida edustaja viitasen mainintaa siitä että peräänkuulutatte sitä että pankkien pitää kantaa itse vastuunsa että pitää olla tämmöinen rahastopuskuri mikä kerätään veronmaksajilta ja sieltä katetaan nämä riskit

hallituksella siis olisi paljon porkkanoita jaettavana ja keppiä tarjottavana jotta suomalaisen puun hyödyntäminen rakentamisessa tulisi otettua vakavammin

itse en valitettavasti usko siihen että tämänhetkinen rakennustekniikka muoviin rakentaminen energiatiiviiden talojen rakentaminen on paras ratkaisu kansanterveyden näkökannalta katsottuna

muovirakentamisessa on aina riskinsä ja sen johdosta ihmettelenkin miksi me emme suosi puurakentamista